jos navettanäpertelyn sijaan panostettaisiin kunnolla kaikkeen uusiutuvaan energiaan ja samalla uusiutuvaan energiarakenteeseen saisimme älykkäitä tehokkaita säästäviä ja kestäviä ratkaisuja sekä suomeen että maailman ilmastoteknologian markkinoille

on käsittämätöntä että hallitus hapuilee tässäkin asiassa eikä ole osannut tehdä toimintamallia jolla maahanmuuttajat ohjataan nopeasti ja tehokkaasti yhteiseen työhön suomen tulevaisuuden hyväksi

näin lopuksi

vaikka esititte vähän vääristyneen näkemyksen sanomisistani niin toivon kuitenkin että hallitus mahdollisimman usein siteeraa tätä tekstiäni sillä mitä useammin näin teette sitä varmemmin muistutatte siitä että sdp on keskusteleva ja uudistuva puolue joka valmistautuu ensi vuosikymmenelle ja johtamaan suomen turvallisesti tulevaisuuteen

tarjoamme jälleen kerran yhteistyön kättä jotta kärkihankkeista tulisi järkihankkeita

vihreä eduskuntaryhmä edustaja

ja joka kerta muistutatte siitä miten hallitus leikkaa tulevaisuuden edellytyksiä ennen kaikkea koulutus tutkimus ja tuotekehittelyleikkauksilla

arvoisa puhemies

on selvää että suomi ei menesty elleivät yritykset ja yksilöt menesty mukaan lukien pääministeri

oli tarkoitukseni äänestää ei

perussuomalaiset on tässä salissa koko syksyn totuudenvastaisesti syyttänyt sdptä velanottamisen halukkuudesta

äskettäin talouspolitiikan arviointineuvosto arvosteli hallitusta nimenomaan siitä että se ei käytä verotuksen työkaluja tässä talouden tasapainottamisessa

sdpn vaihtoehtobudjetissa kuten edustaja viitanen sanoi veroaste ei nouse mutta silti kerätään veroja oikeudenmukaisemmin kuin mitä hallitus tekee

olisi vastuullista kerätä veroja sellaisista kohteista jotka eivät heikennä talouden toimeliaisuutta ja työllisyyttä

jo alkukesällä käsiteltiin toinen lisätalousarvio jossa koko oppositio vaati lisämäärärahoja työllistämiseen koska työ ja elinkeinokeskukset olivat ilmoittaneet että rahat loppuvat kesken

tosiasiahan on että tämä esitys laajentaa hallintarekisteröintiä ei suomessa mutta ulkomailla

haluatteko lisätä tähän lakipakettiin sellaisen säännöksen joka pitää voimassa nykyisen suomen mallin siten että suomalaisia sijoittajia estetään siirtämästä omistuksiaan ulkomaisiin hallintarekistereihin niin että tämä erinomainen suomen malli säilyy että tämä porsaanreikä tukitaan

edustaja tolppanen ja myöhemmin edustaja kivelä sanoivat painokkaasti että jokainen kivi pitää kääntää jotta löydettäisiin porsaanreiät

mutta sitä ihmeellisempää on että hallitus on tuonut eduskuntaan uuden porsaanreiän palauttamalla hallintarekisterin jonka piti olla haudattu ja kuopattu vain neljä kuukautta sitten

on selvää että emme itse voi olla esimerkkinä avoimuudesta muulle euroopalle jos emme noudata suomen mallia joka sitä paitsi on neuvoteltu eussa siten että meillä on siihen oma poikkeama

ja tässä neuvottelussa ironista kyllä keskeinen toimija oli kokoomuksen europarlamentaarikko sirpa pietikäinen siis samasta puolueesta jonka valtiovarainministeri juuri nyt on tuomassa tämän suomen poikkeuksen pilaamisen

puhemiehen toivomuksesta lausun sanan huoltovarmuus ja yhdyn edustaja vähämäen kiitoksiin ja huomioihin siitä miten hyvällä tolalla ja lupaavaa on suomalainen biopolttoainetuotanto

siihen lisäksi kannattaisi vielä huomioida huoltovarmuusnäkökulmasta se että sähköistä liikennettä josta tulee viimeistään seuraavan vuosikymmenen valtava trendi tulisi suomessa edistää

olen tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen ja vakuuttunut siitä että tämä on täysin laiminlyöty ja se tulee olemaan taloudellemme erittäin vahingollista

mutta niin kauan kuin vielä polttomoottorit ovat vallitsevina niin kyllä on palattava siihen että perussuomalaisten vaalilupaus oli autoilun hinnan alentaminen

eli käy niin että ne maaseudun autoilijat jotka ajavat pitkiä matkoja vanhoilla isoilla autoilla menettävät tässä vaihtokaupassa rahaa aivan valtavasti

sen sijaan ne joilla on varaa ostaa uusi auto vähäpäästöinen auto he tästä hyötyvät etelän kasvukeskusten varakkaat ihmiset

tämä on arvovalinta ja tässä olette

arvoisa puhemies

saako puhua arvoisa puhemies

kiitoksia arvoisa puhemies

nyt ministeri itse myönsi että verotus kiristyy sadoiltatuhansilta tavallisilta työntekijöiltä pienipalkkaisilta julkisen sektorin naisilta niiltä kuuluisilta kätilöiltä

hän on täysin oikeassa siinä että väärin viritetty palkitsemisjärjestelmä ja sijoittajavastuun puute oli finanssikriisin yksittäisistä tekijöistä ehkä tärkein

hän on myös aikaisemmin erittäin kunniakkaasti arvostellut vääränlaisia palkitsemis ja bonusjärjestelmiä mikä tässä pöytäkirjaan merkittäköön suurena valtiomiestekona

arvoisa puhemies

on ihan totta että huoltovarmuudesta pitää tässä yhteydessä puhua ja mielestäni esimerkiksi edustaja skinnari hyvin ansiokkaasti siitä puhuikin

starttirahathan loppuivat monin paikoin jo vuosi sitten

uusyrityskeskusten liiton toiminnanjohtaja totesi että viime vuonna starttiyrityksiä aloitti lähes tuhat vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

mutta kun täällä samaan aikaan esitetään perusteettomia väittämiä niin kyllähän niihinkin täytyy voida vastata

eu on pyrkinyt tekemään lainsäädäntöä jolla näille palkkioille kautta finanssijärjestelmän rakennettaisiin katto mutta täytyy huomioida se että lontoon city vastustaa tätä kynsin hampain

erityisen karu tilanne on pääministerin kotikentällä oulussa missä starttiyritysten määrä jäi alle puoleen edellisestä vuodesta

kun edustaja mattila kysyi mikä on sosialidemokraattien linja niin kyllähän se on käynyt aivan selväksi että sosialidemokraattien linja on ollut kohti vähäpäästöisyyttä päästöjen vähentämistä

että tällainen yrittäjähallitus

on mukava kuulla että puhe herätti huomiota mutta kyllä ehdottaisin hallitukselle uuden kärkihankkeen joka olisi kuullun ymmärtäminen

autoveroratkaisut sosialidemokraattien johdolla ovat olleet juuri sellaisia että vähäpäästöisyyttä edistetään

kannattaa huomioida sekin että kun nämä pankkien vastuut lopulta kaatuivat veronmaksajille sen jälkeen kun näillä riskeillä miljonääreiksi tai miljardööreiksi tulleet lähtivät kalppimaan ja pelastettiin saksan ja ranskan pankit niin kuten deutsche bankin viimeaikainen kohtalo osoittaa tällä vain lykättiin ongelmaa tulevaisuuteen samalla kun jouduttiin aiheuttamaan valtioiden velkaantumiskriisi

lisäksi edellinen hallitus pani liikkeelle vaatimattoman mutta kuitenkin merkittävän askeleen siihen suuntaan että suosittaisiin sähköautoja sähköistä liikennettä ja nyt tämä hallitus on tämän pienen vaatimattomankin hankkeen pannut nurin ja on tässä suhteessa astunut askeleen poispäin

ensimmäisenä energiaremontti

kun tässä puhutaan paljon siitä että valtiot euroopassa ovat velkaantuneet oman tuhlaavaisuutensa tai ylisuuren julkisen sektorin ansiosta niin täytyy muistaa että juurisyy on se että veronmaksajien rahoilla jouduttiin pelastamaan pankit ja valtiot joutuivat ottamaan velkaa ja siksi eurooppa kärsii yhä taantumasta ja siksi myös suomen velkaantumiskehitys on ollut epätoivottua

eli jos nyt vaaleissa kuitenkin arvostellaan tätä vähäpäästöisyyden linjaa ja halutaan että autoilun kustannuksia alennetaan niin onhan se vallan nurinkurista että nyt täällä esiinnytään sellaisena ympäristötietoisuuden edelläkävijänä jota ette ennen vaaleja missään tapauksessa halunneet olla vaan pilkkasitte kaikkia viherpiipertäjiä jotka haluavat päästöjä vähentää ja nyt yhtäkkiä olette löytäneet ekologisen olemuksenne

meillä on jo valtavaa osaamista älykkäissä sähköverkoissa hajautetun tuotannon perustamisessa uusissa uusiutuvan energian markkinoissa

jos fiksu valtio kykenisi muuttamaan energiarakenteensa niin että siitä tulee referenssi suomalaiselle kärkiosaamiselle niin tätä ilmastoteknologiaa voitaisiin myydä maailmalla erittäin korkeaan katearvoon

ne ihmiset jotka maaseudulla ajavat vanhoilla isoruokaisilla autoilla ovat nyt teidän toimienne ansiosta menettämässä rahaa entistä enemmän jolloin he toivovat että kunpa olisi jääty aikaisempaan järjestelmään ennen kuin perussuomalaiset olivat vallassa

tässä on kyse politiikan huoltovarmuudesta ja tästä joudutte kyllä vastaamaan jos kehtaatte maakunnissa tätä uutta ympäristötietoisuuttanne ääneen julistaa

suomen pitää olla avoimuuden eturintamassa

ei voi kuin ihmetellä sitä että pääministeri ei ole huomannut mikä on pohjois suomelle kaikkein elintärkein kysymys ja onhan oulun yliopistossakin valtavasti arktista osaamista

arvoisa puhemies

hallintarekisteröinti laajenee

ei suomessa vaan ulkomailla

kuulimme perusteluita että eu vaatii sitä

me voimme tehdä ja meidän täytyy tehdä täällä suomen eduskunnassa asiankuuluvat lait ja se on meidän pakko tehdä koska valtiovarainministeri ei ole joko kuullut tai ymmärtänyt viime talvena ilmaistua varsin voimakasta kansallista tahtoa suomen mallin puolesta

tässä näkyy se mihin me pyrimme ja mihin hallitus näistä kauniista sanoistaan huolimatta on suomea käytännön teoissa viemässä

ja kun puhutaan vaihtoehdoista niin hallitus on jättänyt näissä talkoissaan käyttämättä täysin ne mahdollisuudet joilla voitaisiin omaisuusverojen osuutta nostaa suomessa joka laahaa muuta eu keskiarvoa pahasti perässä

suomalaisten sijoittajien ulkomainen hallintarekisterioikeus romuttaisi sen poikkeuksen jonka suomalaiset europarlamentaarikot joista keskeisenä ministerin oma puoluetoveri sirpa pietikäinen ansiokkaasti taistelivat

suomi siis kannattaa yleisöjulkisuutta lopullisen edunsaajan omistajarekisteröinnissä

siksi olemme esittäneet että eikö aliverotetusta finanssisektorista joka on tässä ollut aika hyvin esillä viime päivien panama kohuissa ja ylipäätään osingonjaoissa mieluumminkin voisi ottaa valtiolle lisätuloja kuin käydä kaikkein köyhimpien kukkarolla

seuraamme siis erittäin tiiviisti noudattaako hallitus puheitaan myös teoissa eli suurten yritysten tulos ja verotietojen maakohtaisessa yleisöjulkisuudessa

arvoisa puhemies

voidaanko suomen erinomainen malli säilyttää vesittämättömänä

palatakseni nyt itse asiakohtaan panamasta kotimaahan minulla ei ole mitään uutta huomautettavaa pääministeri sipilän sidonnaisuusilmoituksista toisin sanoen aiemmin esitetty on edelleen voimassa

vielä mustista listoista

en tiedä viittaanko samaan kuin edustaja aalto mutta viime kuussa siis ennen panama vuotoa hyväksyttiin direktiivi jossa suuret yritykset velvoitetaan raportoimaan veroistaan

suomi vastusti julkisuutta

tämä on siis tullut aivan selväksi että rahamiehiltä ei haluta ottaa mutta köyhiltä halutaan ottaa ja tämän arvovalinnan te saatte parhain päin selittää

panama paljastuksethan vain korostavat sitä että suomen täytyy olla omistustietojen julkisuudessa maailman eturintamaa kuten tällä hetkellä olemmekin sillä suomalaisten omistajien tiedot suomalaisista omistuksista ovat lakisääteisesti avoimia ja tunnistettavia

valtiovarainministeri on useaan otteeseen todennut vähätellen että suora ja avoin arvopaperiomistus on pakollinen vain muutamissa maissa ikään kuin tämä itsessään olisi peruste heikentää säädöstä joka on suomessa parempi kuin muualla

viime kädessä suomen malli on sellainen johon muu eurooppa pyrkii jotta verovälttelyyn voidaan puuttua ja voidaan huolehtia siitä että omaisuustuloista maksetaan verot joilla kustannetaan koulut terveydenhuollot ja muut julkiset palvelut

marraskuuta että kylmä tosiasia on se että tänä päivänä jos suomalainen haluaa kätkeä osakeomistustaan ulkomaille sen pystyy erittäin helposti tekemään

siksi onkin täysin käsittämätöntä että hallituksen esitys arvopaperikeskusasetuksen toimeenpanosta heikentää rajusti ja ehkä kohtalokkaasti osaamisen avoimuutta ja mahdollistaa suomalaisen omistuksen siirron ulkomaisiin hallintarekistereihin

itse asiassa valtiovarainministeriö ehdotti tätä itse kaksi vuotta sitten joten meidän ei tarvitse kuin palata lakiesityksen aikaisempaan versioon

valtiovarainministeriö esitti itse että poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt eivät saisi siirtää omistustaan suomesta ulkomaiseen hallintarekisteriin